hallituksen mielestä yksi syy kiireelle on kanteen nosto suomelle

eikö olisi voitu vedota komission suuntaan ja todeta että miksi muuttaa kabotaasisäädöksiä tilanteessa kun tuo komission tieliikennepaketti on antamassa samaan asiaan suuntaviivoja ja uudistuksia

tämä käsissämme oleva kabotaasipäätös haastaa entistä tiukemmin meidän oman liikennevalvontamme joka on jo ehkä entisestäänkin heikentynyt liikkuvan poliisin lakkauttamisen jälkeen

koen itse että nämä talvirengaspakot vinjet maksut ja todelliset sanktiot laittoman kabotaasin kuljettamisesta ovat selvittämisen ja tutkimisen arvoisia mutta on tosi surullista että kabotaasilainsäädännöstä haluttiin nämä kansalliset säädökset viedä pois

kun selkämeren kansallispuiston eduskuntakäsittely alkoi viime vuoden syyskuussa toin esille miten laaja vastustus paikallisesti tämän hankkeen ulottamiselle vakka suomeen on olemassa

tämä on erittäin harmillista etenkin kun näkisin että paikallisilla on tässä tarkoitus varmistaa se että he saisivat kehittää tätä aluetta omista lähtökohdistaan

alueen ihmisten pettymystä lisää se että hankkeen valmistelussa ja sen tiedottamisessa on tehty lukuisia virheitä ja asiaa on viety eteenpäin voimallisesti osittain laput silmillä

olisi huomattavasti tehokkaampaa antaa ruohonjuuritason toimijoiden määrittää yhdessä päätöksentekijöiden kanssa miten asiassa edetään eikä sanella päätöksiä yksipuolisesti

vaikka tämä välikysymys on lähtöisin hieman kyseenalaisesti huhuista ja aavistuksista siitä mitä hallituksella saattaa olla keskusteluissa loppuviikon kehysriihessä on kiitettävä tästä mahdollisuudesta keskusteluun suomalaisten lapsiperheiden tilanteesta ja yhteiskunnan mahdollisuuksista yleensä tukea heitä

uusia kysymysmerkkejäkin on noussut kun ympäristövaliokuntakin on huomioinut että uuden kansallispuiston perustamisesta seuraa varsin merkittäviä kustannuksia

arvoisa rouva puhemies

tästä totuudesta ei päästä mihinkään

tähänhän on olemassa hyvä yhteisymmärrys ja tahtotila ja tässä haasteessa ei myöskään ole mielestäni erikseen oppositiota ja hallitusta

uuden kansallispuiston perustamisen yhteydessä olisikin suoraselkäistä myös taata sille ja jo olemassa oleville puistoille riittävä rahoitus

arvoisa herra puhemies

budjettikirjaan hallitus on myös kirjoittanut että rakenteellinen työttömyys vähenee mutta kun tarkastelee lukuja niin te itse arvioitte nuorisotyöttömyyden pitkittyvän ja pitkäaikaistyöttömyyden myös kasvavan

kysymys herää miten tämä rahoitus varmistetaan ja toisaalta muistetaanko näitä toivomusponsia sitten kun budjettikäsittelyssä jaetaan niukkuutta

toinen puoli lapsiperheiden tukemisessa on hyvät peruspalvelut

on ymmärrettävää että vaikeitakaan leikkauskohteita ei voida kokonaan välttää

arvoisa puhemies

toin asian lähetekeskustelussa esille mielestäni kaikkein keskeisimmän kysymyksen eli voidaanko varsinais suomessa taata elinkeinojen harjoittamis ja kehittämismahdollisuudet sekä työpaikkojen säilyminen jos selkämeren kansallispuiston ulottaminen vakka suomeen hyväksytään

olette myös valmiita heikentämään vuorotteluvapaata

emme voi jatkaa elämistä velaksi kovinkaan pitkään

nähdäkseni tähän kysymykseen ei ole löytynyt myöntävää vastausta joten en voi tätä menettelyä olla millään tavalla hyväksymässä

näköpiirissä ei valitettavasti ole sellaisen kokoluokan kasvua joka pelastaisi meidät tästä hankalasta tilanteesta

kun puhutaan päivähoidosta yleensä yksi päivähoidon joustavimmista tavoista on perhepäivähoito joka alana valitettavasti kärsii tällä hetkellä siitä että se ei riittävällä tavalla takaa pitkäjänteisesti toimeentuloa

lisäksi muistutan teitä hyvät kollegat

tällaiset edellytykset puistolla on mielestänne varsinais suomen puolella ja minkälaiset edellytykset puistolla on mielestänne varsinais suomen puolella kehittyä kun vastustus on hyvin laajaa

perhepäivähoito on myös suhteellisen edullinen tapa järjestää päivähoito ja kodinomaisena se on myös lapsen kannalta erittäin hyvä päivähoitomuoto

kysymys on koko kansakunnan tulevaisuudesta

maan hallituksen on toki kannettava oma vastuunsa lainsäädännöllisten keinojen ohella siitä että kunnilla on mahdollisuuksia tarjota palveluita eli kuntien taloudellista tilannetta on mahdollisuuksien mukaan myös tuettava

voimaan tuleva laki mahdollistaa sen että palveluidemme painopiste siirtyy enemmän kohti ennaltaehkäisyä kotipalvelua ja muita matalan kynnyksen palveluita lapsiperheille hyvä niin

kun on tänään seurannut tätä keskustelua ei ole voinut välttyä siltä ajatukselta että nyt seurataan nimeltä mainitsemattoman puolueen kuntavaalistarttia

miten te ministeri näette kuinka suuria kustannuspaineita uudistus lopulta kunnille tuo

tästäkin syystä osana nuorisotakuun toteutumista ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyä oppivelvollisuusiän nosto on yksi tärkeä toimenpide

ainut mikä uupuu on kyseisen puolueen aito vaihtoehto

toinen kysymys

välikysymyskeskustelun yksi idea on omasta mielestäni ei varmasti kaikkien kollegojen mielestä mutta omasta mielestäni erilaisten ajatusten esilletuontia niistä keskustelu eri valmisteluvaiheissa

tässä kehyspäätösten kokonaisuudessa vaikeimpia kohtia ovat lapsilisien leikkaaminen ja indeksijäädytykset

keskustalla on sentään oma vaihtoehtonsa

kolmas toiveeni teille hyvä ministeri

se on ollut tänään puntarissa ja se on osoittautunut hallituksen uudistusta epädemokraattisemmaksi ja muutenkin mielestäni osittain keinotekoiseksi

erilaisissa kansalaistapaamisissa on ollut ja tulee olemaan todella hankala perustella myös näitä päätöksiä sitä että mitään vaihtoehtoista kohdetta ei olisi sitten ollut

käytännössä keskustan malli turvaisi ehkä pienten kuntien itsenäisyyden mutta veisi päätösvallan ja rahat

sdpn peräänkuuluttama malli jossa tulot vaikuttaisivat lapsilisien tasoon verotuksen kautta olisi ollut huomattavasti parempi sikäli kuin lapsilisien leikkaamiseen noin ylipäätäänkään tässä talossa mennään

on aika erikoista lähteä turvaamaan kuntaidentiteettiä jonka keskusta sitoo kunnan nimeen tai vaakunaan tai molempiin

sdp ja hallitus lähtevät siitä että turvataan nimenomaan kunnissa palveluita ja turvataan demokraattinen päätöksenteko jossa kuntapäättäjät aidosti päättävät ja vastaavat kunnan palveluista

eri päätösten yhteisvaikutukset muodostuvat kohtuuttomiksi yksittäisille ihmisille ja perheille

työllisyyden parantaminen on keino jolla kestävyysvajetta voidaan pitkäjänteisesti ratkoa samoin rakenteelliset muutokset joilla tähdätään kauas tulevaisuuteen

uudistuksen eteneminen kuntajohtoisesti on äärimmäisen tärkeää

oli varsin irvokasta kuulla debatissa oman puheenvuoroni aikana välihuutoja

olemme saaneet omalla alueellamme ärm statukselle myös jatkoa mutta nyt herää kysymys onko sillä mitään merkitystä ilman asiaan kuuluvaa rahoitusta

kiitos

se takaa että pääsemme muokkaamaan uuden salon kuntaorganisaatiota ja palveluja juuri ja juuri ajoissa niin että pystymme laajemmilla hartioilla ottamaan vastaan tulevaisuuden haasteet nehän ovat tunnetusti meillä aika kovaa luokkaa

huomattavasti paljon tärkeämpää on kuitenkin se että tilanteissa joissa tehdään konkreettisia päätöksiä nämä asiat tunnustetaan yhtä vahvasti ja laajasti

on selvää ettei yhteiskunta voi lainsäädännöllä tai suorilla kielloilla estää väkivaltaa mutta kun riipaistaan pintaa syvemmälle on selkeästi havaittavissa asioita joita voimme tehdä ennalta ehkäistäksemme naisiin kohdistuvaa väkivaltaa

se näkyy päätöksissä muun muassa maankäytön suhteen ja kaavoituksessa ja haluan itse uskoa että näistä päätöksistä salon kaupungin kilpailukyky tulee myös hyötymään tulevaisuudessa

hyvät kollegat me olemme avainasemassa kuntauudistuksen etenemisessä

istanbulin sopimuksen ratifioiminen tarkoittaa laaja alaista toimenpideohjelmaa jolla ryhdytään toimiin naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan uhrien suojelemiseksi ja auttamiseksi väkivallan ehkäisemiseksi ja väkivallan tekijöiden saattamiseksi myös sitten syytteeseen

jotain tapahtuu kuitenkin miksemme tekisi sitä yhdessä

nyt meidän tuleekin tarkasti miettiä onko lainsäädännössä vielä sellaisia asioita joita muuttamalla tilannetta voitaisiin huomattavasti parantaa

valiokuntatyön jälkeen täytyy myös todella tiiviisti seurata näitä tuloksia mihin tämä johtaa

osittain jo tässä keskustelussa sivuttiin sitä että hallitus on tuomassa syksyllä tänne eduskuntaan esitykset myös palkkatuen kehittämisestä sekä kuntien te toimistojen ja kelan muodostamasta pitkäaikaistyöttömien yhteispalvelupisteestä

itse koen että laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta paitsi on tervetullut työttömän itsensä kannalta niin toivoakseni myös aktivoi kuntia jatkossa

miten te ministeri ihalainen koette millä tavoin toimistot pystyvät vastaamaan tähän kyseiseen palvelutarpeeseen ja onko todellakaan enää aidosti sellaisia kasvokkain tapahtuvia asiakaspalvelutilanteita

vaalien alla ehdokkaita ja puolueita lähestytään jos jonkinlaisella toiveella erilaisista uusista panostuksista monenlaiseen tärkeään kohteeseen seuraavan vaalikauden aikana

muistan myös erittäin hyvin samoissa vaalitapahtumissa varsinais suomessa kollega elomaan nykyisen perussuomalaisen eduskuntaryhmän varapuheenjohtajan todenneen

koulutuksesta ei saa leikata

koulutusleikkaukset eivät tuota säästöjä vaan syövät kasvun eväät entisestään